suomen tunnetuin ja hienoin tiedemies kuolee ja ei mitään ei sanaakaan

miksi

akatemiaprofessori hanski varoitti tänä keväänä että tutkimuksen yhä vahvempi ohjaaminen yhdistettynä vähätteleviin kommentteihin johtaa siihen että nuoret tutkijat menettävät innostuksensa ja intohimonsa tieteen tekemiseen

arvoisa puhemies

siitä huolimatta olemme tilanteessa jossa meillä ei ole varaa pitää yllä nykyisiä yliopistojamme

se on suomen menestymisen perusta

arvoisa rouva puhemies

valitettavasti maatalouden akuutissa kriisissä suomalaiset ministerit ovat pitkään piiloutuneet eun selän taakse huolimatta siitä että maatalouskomissaari on selvästi tuonut esille ettei eun kriisipakettia ole tulossa

meidän pitää yhteisesti ottaa vastuu pakotteiden vaikutuksista niitä ei pidä sysätä yhden ammattiryhmän niskoille

tähän sinänsä hyvään esitykseen kiteytyy myös yksi hallituksen ongelma

tämä kestävyys tarkoittaa niin sosiaalista kestävyyttä kuten viljelijöiden jaksamista ekologista kestävyyttä kuten ympäristöstä ja eläinten hyvinvoinnista huolehtimista kuin taloudellista kestävyyttä kuten viljelijöiden riittävää toimeentuloa

suomen pitää erikoistua ruoantuotannossa ei keskittyä bulkkiin

onkin otettava rohkeampia tavoitteita luomun suhteen

usein tilojen siirtyminen luomuun tapahtuu sukupolvenvaihdoksen yhteydessä

tällä tavalla tahti on kuitenkin liian hidas

suomessa koulut ja päiväkodit eivät pääsääntöisesti käytä luomumaitoa koska siihen ei lainsäädäntömme mukaan voi lisätä d vitamiinia kuten ruotsissa

maataloustuottajien tutkimus ja kehityslaitosten ja markkinointiosaajien verkostoituminen on avain uusiin mahdollisuuksiin elintarvikealalla aina vientimarkkinoille saakka

tiedämme että lihan kulutus tulee vähenemään

kasvuperäisestä proteiinista valmistetuille kuluttajatuotteille on luvassa suuret markkinat kunhan ne saadaan sellaiseen muotoon jota kotikeittiössäkin on helppo käyttää

haluamme kaikki että jatkossakin voimme syödä kotimaista puhtaasti tuotettua ruokaa ja varmistaa maanviljelijöiden toimeentulon sekä pitää maaseudun elävänä

puheenvuoroissa on kuitenkin ollut erilaisia painotuksia siksi tämänkään keskustelun perusteella ei ole olemassa avointa valtakirjaa siihen että tähän saliin tuotavat kaikki esitykset maatalouteen liittyen menevät läpi ne tarvitsevat aina erillisen perustelun

vihreät tulevat tukemaan sellaisia esityksiä joilla parannetaan maatalouden edellytyksiä kestävän kehityksen mukaisesti

on hienoa ollut kuunnella miten laajaa kannatusta kansallispuiston perustaminen on tänä iltana tässä salissa saanut

kansallispuistobrändi on erittäin hyvä laadun tae

siksi olisi minusta kunniallista jos perustaisimme kaksi kansallispuistoa sekä hossaan että porkkalaan

molemmat alueet täyttävät kriteerit ovat pitkälti jo valtion omistuksessa ja pitkälti myös joko retkeily tai muuna suojelualueena

tiedetään että jokainen kansallispuiston palveluihin sijoitettu euro tulee kymmenkertaisena takaisin paikallistaloudelle joten vaikka siihen nyt hieman enemmän rahaa tässä kohdin menisi se tulee alueelle takaisin ja kun luonnonsuojelurahoja on muuten merkittävästi vähennetty tämä olisi pieni tapa ja aivopesua ja sinne jäisi näin ja sen jälkeen kompensoida sitä

tässä salissa on moneen kertaan vastattu kritiikkiin koulutusleikkauksista sillä että ensinnäkin edellinenkin hallitus leikkasi ja toiseksi ei ole ollut nyt mitään vaihtoehtoja

no edustaja guzenina tuossa jo kertoi että se että tälle hallitukselle eivät riittäneet edes ne leikkaukset mitä viime hallitus teki koulutusleikkauksia niin se on kyllä kummallista varsinkin kun yksikään eduskuntapuolue ei vaalien alla sanonut että koulutuksesta on vara leikata

arvoisa rouva puhemies

edustaja hoskonen maalaili tässä piruja seinille sinnekin missä sellaisia ei ole millään tavalla löydettävissä vaikka kuinka suurennuslasilla katsoisi

maisemansuojeluohjelma ei millään lailla estä elinkeinojen harjoittamista päinvastoin esimerkiksi ilomantsin vaaramaisemat peltoineen ovat vaaramaisemia peltoineen vain siinä tapauksessa että siellä aktiivisesti harjoitetaan maataloutta ja toisaalta niiden olemassaolo tukee myös matkailun olemassaoloa alueella

joten tällä maisemansuojeluohjelmalla haetaan nimenomaan sitä että aktiivinen elinkeinotoiminta alueella säilyy ja sitä kautta myös se maisema säilyy

niin kuin tänään on kuultu tupakointi on vähentynyt merkittävästi ja sillä lainsäädännöllä on varmasti ollut tähän suuri vaikutus mutta sitten toisaalta samanaikaisesti ainakin nuorison parissa on yhä enemmän siirrytty sekä nuuskan käyttöön että sähkösavukkeiden käyttöön

pidän sitä että nämä sähkösavukkeet otetaan tähän tupakkalain piiriin hyvänä ennen kaikkea siksi että se varmistaa ne laatu ja turvallisuusvaatimukset jotka näihin liittyvät

mutta ehkä vähän samalla tavalla kuin tässä edellä edustaja savio totesi toivoisin että tätä lakia säädettäessä kuitenkin käytetään harkintaa ja pidetään se kiinni todellisuudessa että ei tehdä sellaisia rajoitteita ja säätelyä jotka käytännössä sitten vievät esimerkiksi siihen että sähkötupakan käyttäjien täytyy hankkia niitä laitteitaan netin kautta sitten laittomasti kun se on se yleinen tapa ja toisaalta myös ettei siinä mitä he polttavat käy niin että he joutuvat sitten turvautumaan tämmöisiin laittomiin makunesteisiin joitten turvallisuudesta ei ole samalla tavalla takeita

energianuuskat yrttisavukkeet ja nikotiinittomat nesteet olisivat kiellettyjä alaikäisille

mutta ehkä jollain tavalla kuitenkin toivoisin että tässä löydetään semmoinen järkevä tasapaino että todellakaan ei sitten tehdä niin tiukkoja määräyksiä että sysätään joku tietty käyttäjäryhmä täysin laittomalle polulle

niin kuin ministeri totesi tämä lakiesitys on aiheuttanut paljon huolta ja se kertoo siitä miten tärkeitä ja rakkaita meidän yhteiset metsämme suomalaisille ovat

sen takia olisi hyvä näitten huolien hälventämiseksi varmistaa ettei muutoksia tule että kirjataan lakiin selvästi sekä nämä saamelaisten oikeudet että se että tämä on täysin valtion omistama yhtiö joka noudattaa julkisuusperiaatetta niin että eduskunnalla on edelleen mahdollisuus vaikuttaa siihen ja sitten se että ei siirretä tänne liiketalouspuolelle nyt sellaisia alueita joilla ei ole mitään liiketaloudellista merkitystä niin kuin yleiset vesialueet ei retkeilyalueita eikä myöskään näitä luontaistalousalueita koska nämä ovat niitä suuria huolia mitä kansalaisilla on ollut

arvoisa puhemies

hallituspuolueilla näyttää edelleen olevan suuri luotto siihen että kaivokseen löytyy yksityistä rahaa sitä pyörittämään vaikka todellisuudessa ainoa taho joka viime aikoina on talvivaaraan laittanut on valtio kuten nytkin

on kuitenkin syytä katsoa totuutta silmiin ja on hyvä muistaa että kyllä ne nikkelivarat siellä säilyvät jos joskus tulee tilanne jolloin niitä on viisasta hyödyntää ja jos silloin on semmoinen teknologia käytössä että se voidaan tehdä ympäristöystävällisesti

nyt olisi tärkeää saada vesitase hallintaan ja käyttää nämä rahat siihen ja vesien puhdistamiseen ja sitä kautta se edesauttaa myös kaivoksen alasajon valmistelua koska nämä tulevat olemaan edessä joka tapauksessa

on aivan totta että eivät työllistämisrahat sinänsä ole kestävä vastaus työllisyyden hoitoon vaan tarvitaan uusia työpaikkoja

mutta tarvitaan myös työllistämisrahoja sillä kuten tässä on tullut esille tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömien määrä on taas kasvanut ja näille ihmisille nimenomaan työllistämisrahat ja palkkatukirahat ovat se keino millä he pääsevät työn syrjään kiinni

me tiedämme että maassa on esimerkiksi lukuisia järjestöjä joilla olisi työpaikkoja tarjolla mutta heillä on suuri huoli siitä että palkkatukirahat uhkaavat loppua jo tässä vaiheessa vuotta

sen takia olisi ollut viisautta ottaa tähän lisätalousarvioon myös oma osuutensa työllisyysrahoille

täytyy sanoa että tässä valmistelussa on tapahtunut semmoisia käänteitä että ne eivät ole kyllä näitä huolia ja pelkoja hälventäneet

kysyisinkin miten ministeri varmistaa sen kun tämä etenee nyt valiokuntaan että ne kuulemiset ovat riittävän laajoja ja että tämä laki nyt sitten jatkossa valmisteltaisiin mahdollisimman avoimesti

tiedämme että kriisinhallinnan tarve ei maailmassa tule vähenemään päinvastoin ja vaikka hallitus on kertonut että sitten lisäbudjeteilla näihin voidaan lähteä mukaan niin pidän huonona sellaista käytäntöä että lisätalousarvioilla hoidetaan asioita jotka voisivat olla suoraan talousarviossa sillä se vaikeuttaa kustannusten seurantaa ja kunta maksaisi tämän tehtävän joka talouden läpinäkyvyyttä

koska olemme vastuullinen puolue yritimme etsiä nämä rahat hallinnon sisältä ja niinpä esitämme sen sieltä materiaalipuolelta koska käyttömenoista sitä on hyvin hankala ottaa jotta emme vaaranna näitä kertausharjoitusmääriä

on tärkeää että tässä hyödynnämme mahdollisimman paljon omaa teollisuuttamme niin että näiden hankintojen yhteydessä työpaikkoja jää myös suomeen

se oli mielestäni tärkeä ja etsiä ratkaisua että löytyykö siihen yhdyn niihin kiitoksiin mitä edustaja hoskonen tässä esitteli että puolustusvoimat todella sai sen tehtyä ja sai kaivettua nämä säästöt

mutta valitettavaa on että nyt aika paljon näistä saavutetuista säästöistä menee valtion toiseen taskuun eli senaatti kiinteistöille ja tähän pitäisi kyllä löytyä joku kestävämpi ratkaisu

lopuksi

arvoisa rouva puhemies

metsähallitus lain valmistelu on puhuttanut paljon ja tänäänkin olemme siitä keskustelleet

kuten näkyy suomalaiset rakastavat metsiään ja luontoaan ja siksi huoli on ollut niin suurta mitä metsähallitus lain uudistamisessa tapahtuu

oli hienoa että me kävimme tämän lähetekeskustelun niin että ministeri oli pitkään kuulemassa sillä luottamusta ei herättänyt se tapa jolla tämä laki tuotiin pikkutunneilla tänne viime viikolla

laissa tulisikin varmistaa se että eduskunnalla on todellinen mahdollisuus ohjata sen toimintaa jatkossakin ja uuden perustettavan liikelaitoksen tulee olla myös jatkossa sataprosenttisesti valtion omistama ja julkisuusperiaatetta noudattava yhtiö

sen hallinnon pitää olla läpinäkyvää ja noudattaa hyvän hallinnon periaatteita

hallitusohjelmassa on kirjattu tämän lain kohdalla tavoitteeksi yksinkertaistaa organisaatiota mutta kuitenkin tässä ollaan luomassa tällaista kolmatta tasetta joka ei välttämättä sitä tee vaan päinvastoin monimutkaistaa

tähän kolmanteen taseeseen halutaan siirtää yleisiä vesialueita luontaistalousalueita ja retkeilyalueita vaikka näiden oikea paikka olisi siellä julkisten hallintotehtävien taseessa ja sitten laittaa tähän toiseen taseeseen ne alueet joilla on metsätaloudellista merkitystä ja joihin kohdistuu metsätaloudellisia tuottovaatimuksia

metso konsernin irti luontopalveluista mahdollistaa näitten yleisvesien ja kenties myöhemmin myös maa alueiden hyödyntämisen kaupallisiin tarkoituksiin ja kuitenkaan näitä alueita ei ole tarkoitettu kaupallisiin tarkoituksiin vaikka ne eivät olekaan suoraan suojelualueita

eduskunnan luonnonsuojeluun tarkoitetut ympäristöministeriön varat voivat siirtyä konsernisiirtona ihan muihin käyttötarkoituksiin eikä eduskunta voi siten valvoa menevätkö rahat siihen mihin on tarkoitus

jo nyt luontopalvelut maksaa konsernipalveluina paljon emokonsernille ja vaarana on että luontorahoja käytetään tehottomiin kaupallisiin seikkailuihin

ei kannata hukata tätä hyvää brändiä ja kannattaa myös miettiä että jos viestintä jatkossa tulee yhdestä tuutista niin me saatamme menettää tämän hyvän brändin

ja jos nämä siirretään nyt tänne kolmanteen taseeseen nousee kysymys siitä voiko se sitten jatkossa tarkoittaa sitä että että se tarkoittaa sitä että porojen laidunmaata voitaisiin myydä vuokrata tai käyttää porotaloudelle haitallisella tavalla esimerkiksi metsähakkuuseen tai soranottoon

toivon että tästä eteenpäin todella valiokunnissa käydään laaja kuulemiskierros sovitellaan erilaisia näkemyksiä niin että emme hukkaa sitä hyvää toimintaa mitä metsähallitus nyt tekee ja sitä tyytyväisyyttä mitä noin yleisesti suomalaisilla on metsähallitusta kohtaan kuten ministerikin täällä alkupuheenvuorossaan kertoi

kysyisin vielä nyt uudestaan kun en aivan ymmärtänyt mitä tapahtuu tälle joensuunurmes junaliikenteelle ja joensuuvarkaus välille josta jatkuu poikittaisyhteys halki suomen

siis näinhän on että maaliskuun loppuun mennessä ne lakkaavat ja silloin kilpailutus aloitetaan mutta kuitenkin kilpailutuksessa kestää niin pitkään että siihen pitää varata riittävä aika

viime viikolla ja tänä iltana tästä laista keskustelussa on varmasti jo sanottu kaikki ne asiat miksi tämä laki on epäinhimillinen

tämä keskustelu on mielestäni ollut hyvin surullista kuultavaa ja osoittanut todella julmaa ja kylmää ihmiskuvaa hallitukselta

tänään kun ulko ja turvallisuuspoliittisia linjoja tässä salissa suomelle yhdessä vedettiin siinä puhuttiin siitä miten entistä keskinäisriippuvaisemmassa maailmassa suomi edistää kansainvälistä vakautta ihmisoikeuksia oikeusvaltioperiaatteita ja tasa arvoa

no tämä maailmojen entistä suurempi keskinäisriippuvaisuus näkyy esimerkiksi tässä pakolaiskysymyksessä

ja sen lisäksi että me emme vaikeuta tänne tulleiden ja täältä kansainvälistä suojaa saaneiden ihmisten oikeutta perheeseen meidän pitää toki myös puuttua entistä voimakkaammin sinne lähtömaihin ja niihin syihin miksi joudutaan lähtemään

arvoisa puhemies

ohjelman tekstiosuudessa on hyviä ajatuksia kuten kärkitavoitteeksi nostetut osaaminen ja oppiminen biotalous ja uusiutuva energia

tavoitteiden toteutus on kuitenkin vielä hämärän peitossa

tälle on tarvetta

arvoisa puhemies

myös minä jaan tässä salissa esitetyn huolen leikkauksien aiheuttamasta eriarvoisuuden kasvusta

leikkaukset osuvat rajusti pienituloisiin

ja kun samanaikaisesti rahoitusta vähennetään kunnilta jotka ovat vastuussa peruspalveluista rapautuu hyvinvointivaltiomme perustavanlaatuisesti